ilmiö on samanlainen kaikissa suurissa kaupunkikeskuksissa

töitä vielä olisi muttei missä asua

kenen tulot näihin yltävät

arvoisa puhemies

tieliikenteestä on tullut valtavan suuri veronmaksaja

keskustelun aikana on tehty liitosta poikkeverotuksen joudun äänestämään sinänsä taputella sisältöä koskevasta ehdotuksesta sen jälkeen pykälän poistamista arvoisa puhemies

työmatkakustannusten omavastuuosuutta nostetaan taksien ja muuttotavarana tuotujen autojen autoveroalennuksesta luovutaan

kannatan edustaja mölsän tekemää esitystä

millaista helpotusta tarjoatte autoilijan verotaakkaan

arvoisa puhemies

asuntoministeri onko viestinne kansalaisille että nyt ei kannata korjata eikä panostaa uusiin energiamuotoihin

polttoainetta on tankattava olipa sen hinta kuinka korkea tahansa

verorasitteen kasvattaminen on helppo verotuskeino mutta se on kyseenalainen tapa oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

veronkorotukset sattuvat kipeimmin vähävaraisiin joilla on muutekin vaikeuksia selvitä arjen menoista

kuinka turvaatte sen ettei liikkuminen asumisen ohella vie suurinta osaa pienituloisten niukasta toimeentulosta

on tonttipula kaava ei toimi rakennusvalvonnassa vain kierretään vastuuta kansallisvarallisuus rapistuu asunnot ränsistyvät

mitä tekee hallitus

herra puhemies

heikko hallitus nurin ilman näyttöjä

herra puhemies

asumisen hinta alas

kuka omistaa vvon

tämä hallitus on laskenut sitä kymmeniä miljoonia

köyhä vuokralainen maksaa poliittinen ay liike lihoo

mitenkä tämä on mahdollista jos haluamme säilyttää kansallisen omaisuutemme

miten oikeus ja kuntaministeri panevat nämä rikolliset toimijat kuriin

eikö tämä työministeriä kiinnostaisi koska työllistämiskysymys on myöskin tästä paljon riippuvainen

arvoisa puhemies teen esityksen joka on vastalause

mattilan lähtökohta oli maa ja metsätalous

ympäristönsuojelulaki on täällä tulossa käsittelyyn ja se merkitsee sitä että sitä muutetaan sen mukaisesti että se vastaa teollisuuspäästödirektiiviä eun kautta

on hämmästyttävää että siellä on erillissäätelyä jälleen turpeen kohdalta yhtenä ainoana energiantuottomuotona

todellisuus on meillä se että puuta käyttävä voimateollisuus tarvitsee turvetta apunaan

jos ei näin ole säätelyllä estetään sitten tämän mukaanotto ja vaihtoehtona on kivihiili

herra puhemies

voisiko maatalousministeri kertoa mistä johtuu tämä turpeen erillissäätelyn tuleminen aina ja aina uudelleen

herra puhemies

tämä hallitus on kykenemätön tekemään näitä asuntopoliittisia ratkaisuja kaiken kaikkiaan puhutaan sitten maankäytöstä kaavoituksesta tai tonttipolitiikasta

te olette lähtenyt sille linjalle että täällä kytketään liikennettä ja asumista ja sitä kautta olisi mahdollisuus tehdä kokonaisvaltaisia ratkaisuja

ei ole kyse syyttelystä vaan ratkaisun löytämisestä

se on myönnettävä

nyt kysymys kuuluu

ongelmahan siirtyy täältä eteenpäin

minä edelleenkin uskon teidän vilpittömyyteenne arvon ministeri

nyt olisi vain hallituksen sisällä tehtävä sellaisia päätöksiä että tässä salissa voidaan ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin että otetaan se haltuun yhteisellä päätöksellä

asukkaat tarvitsevat asuntoja

useimmat eulta tulevat esitykset jotka koskettavat suomalaista taloutta on julistettu salaisiksi ja niistä keskusteleminen on tällä tavalla estynyt

henkilökohtaisesti ja perussuomalaisena pidän tätä suurena ongelmana tälle salille ja koko suomen taloudelle niin paljon kuin se on eusta riippuvaista

meitä kaikkia varmaan kiinnostaa tämä vihreän talouden panostaminen

mikä on suomen suhde muitten itämeren alueen maitten osalta ja näettekö te että meidän panostuksemme ovat vastaavassa kunnossa kuin näiden muiden itämeren valtioiden

minä en ole lainkaan huolestunut huippu urheilun osuudesta

mutta kysyisin tähän liittyen myöskin gustafssonilta liikuntatuntien määrästä kouluissa

liikuntahan on paras sosiaalinen tapa kasvattaa lapsia olkoon urheilumuoto mikä tahansa

siellä kansalaistoiminnan puolella minun mielestäni on liian vähän

arvoisa puhemies

meillä on todellinen ongelma asuntojen vähyydessä ovat ne sitten kohtuuhintaisia vuokra asuntoja vapailla markkinoilla olevia asuntoja

asian ydin on tässä

minua kovasti kiinnostaa ja varmasti täällä salissa kaikkia kumman syy jos syyllistä etsitään valtion vai kunnan koska tämä pallottelu jatkuu päivästä päivään näillä ratkaisuilla jotka sinänsä ovat tietenkin osaltanne ihan ilahduttavia

miten tämä tehdään

nyt kun me puhumme täällä myöskin kehyksistä tulevina päivinä olisiko syytä tehdä yli puoluerajojen oikein perusteellinen selvitys siitä miten tämä asia pitkällä aikavälillä ratkaistaan

jotain meidän täytyy ottaa muualtakin eikä yrittää vain tällä pintalumen luonnilla saada aikaiseksi parannusta

asuminen on elämää jonka ei pitäisi keskeytyä päiväksikään koditta ilman paikkaa jonne päänsä kallistaa ja jossa omaisuutensa säilyttää